arvoisa herra puhemies

arvoisa valtiovarainministeri varapääministeri urpilainen pääministeri katainen on kutsunut oppositiojohtajat keskustelemaan valtiontalouden sopeutustoimista

mikä ero on valelääkärillä ja vakuutuslääkärillä

lähes monopolitilanteessa toimivissa valtionyhtiöissä osaamista ei voida kiitellä

valtiosihteeri hetemäen johtama talousviisaiden ryhmä esitti tarvittavien sopeutustoimien jaksottamista usealle vuodelle

arvoisa herra puhemies

valtio omistajana on sallinut kaiken aikaa jättipalkat ja palkkiot usein poliittisin ansioin valituille johtajille

tavallisen ihmisen järkeen ei mahdu kuinka vakuutuslääkäri voi henkilöä tapaamatta arvioida hänen työkykynsä paremmin kuin hoitava lääkäri joka tuntee potilaansa

ei ole oikein että talousvaikeuksissa oleva valtionyhtiö maksaa lähes miljoonaluokan vuosipalkkaa johdolle jonka pätevyyttä voidaan oikeutetusti epäillä

hallituksen rivit sen sijaan näyttävät olevan tässäkin asiassa täysin sekaisin

liian usein tämä niin sanottu osaaminen on perustunut työntekijöiden massairtisanomisen toteuttamiseen kuten aivan tuore suunnitelma kemijoki oyn yt neuvottelujen aloittamisesta osoittaa

onko vakuutuslääkärijärjestelmää selvittävässä työryhmässä käsitelty tätä asiaa ja jos on niin mitä asialle aiotaan tehdä

kysyn asianomaiselta ministeriltä

jos yrityksen kehittäminen ja tuloksen tekeminen tapahtuvat pääasiassa irtisanomalla ihmisiä niin voiko se olla syy kannusteiden maksamiseen ja ylisuuriin palkkoihin ja miten hallitus aikoo puuttua tällaiseen toimintaan muutenkin kuin eilisen keskustelun johdosta tehdyn kannanoton mukaan

arvoisa puhemies

rakennustyöt kavo vaps esittää kysymyksen niinistölle jo muotoutunut arvoisa herra puhemies

kun ryhdymme aikaisessa vaiheessa toimiin kannattavuuden parantamiseksi varmistamme hyvän luottoluokituksen kilpailukykyisen varainhankinnan ja siten kykymme tarjota asiakkaille tuotteita ja palveluja oikeaan hintaan

se kokoaisi yhteen nykyisin useissa eri laeissa ja asetuksissa olevia tuomioistuinten tehtäviä organisaatiota ja hallintoa sekä tuomioistuinten jäseniä ja muuta henkilöstöä koskevat säännökset

se on kova hinta liian kova hinta

käsillä olevan hallituksen esityksen tarkoitus on tarkistaa vaalilakia niin että vaaliviranomaisten esteellisyyttä koskevat kysymykset olisivat vaaliviranomaisille mahdollisimman selkeitä

kysynkin asianomaiselta ministeriltä

kysynkin asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä

omistajaohjauksesta vastaava ministeri heidi hautala kiistää antaneensa minkäänlaisia ohjeita siitä pitäisikö valtion omistaman jäänmurtajayhtiön tehdä rikosilmoitus greenpeacen aktivistien toimista

esityksessä ehdotetaan vaalilakiin lisättäväksi yleinen kaikkia vaaliviranomaisia koskeva säännös vaaliviranomaisten velvollisuudesta toimia puolueettomasti

mikä on asiasta vastaavan ministerin mielestä yt lain oikea tulkinta esimerkissä mainitun nordean tapauksessa joka irtisanoo ihmisiä varmuuden vuoksi tuotannollisista ja tauolle

arvoisa puhemies

kuitenkin ministeri hautala kertoo eilisen yle uutisten mukaan käyneensä hyvin yleistä keskustelua siitä että olisi syytä edistää pikemminkin vuorovaikutusta ja dialogia näiden osapuolten kesken

vaalipiirilautakunnan ja kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten osalta esitys ei muuta nykyisin noudatettua käytäntöä

mikäli henkilöllä ei ole lääketieteellisiä edellytyksiä työntekoon ei sitä pitäisi löytyä vakuutusoikeuskäsittelyssä tapahtuvan paperidiagnoosin jälkeenkään

myös oikeushallinnon on uudistuttava ja tehostettava toimintaansa

edustaja lindtman on ihan oikeassa siinä että vaalien alla joka ikinen puolue puhui oman vaaliohjelmansa mukaan niin myös perussuomalaiset

on siis varsin tulkinnanvaraista ja sekavaa se puuttuiko ministeri rikosilmoituksen jättämiseen vai ei

tulkintatilanteita helpottavaksi säännökseksi vaalilakiin esitetään kuitenkin lisättäväksi viittaus hallintolain esteellisyyssäännöksiin joita nykyisinkin sovelletaan vaalipiirilautakunnassa ja kunnan keskusvaalilautakunnassa

pääministeri katainen totesitte eilen ettette osaa ottaa asiaan vielä kantaa mutta entä tänään

kysyn teiltä pääministeri katainen

oikeusministeri henriksson totesi viime syksynä että on ongelmallista kun hoitavaa lääkäriä ei yleensä kuulla vakuutusoikeudessa

vaalipäivän äänestyksen toimittamisesta äänestysalueen äänestyspaikassa huolehtivan vaalilautakunnan ja laitosäänestyksestä huolehtivan vaalitoimikunnan jäseniin ja varajäseniin hallintolain esteellisyyttä koskevia säännöksiä ei sovellettaisi

ei kukaan haluaisi mennä pienituloisen pienipalkkaisen ihmisen kimppuun mutta hallitus on pakotettu tekemään kovia kovia ratkaisuja ja oikeastaan ihmettelen tätä kysymystä siinä mielessä että olen perännyt sdpltä vaihtoehtoa

nyt käsillä olevaan esitykseen sisältyy useita ehdotuksia joilla muun muassa turvataan tuomioistuinten riippumattomuutta tehostetaan niiden toimintaa kehitetään lainkäytön laatua ja lisätään avoimuutta

toisena ongelmakohtana henriksson näkee sen että vakuutusoikeuteen valittanut henkilö ei saa tietää millä tavalla vakuutuslääkäri on oikeudessa hänen asiansa katsonut

perusteluna on se että näiden viranomaisten toiminta on teknisluonteista ja niiden kokoonpanossa on turvattu eri äänestäjäryhmien edustavuus ja sitä kautta toiminnan avoimuus

arvoisa rouva puhemies

ammattimaisesti ja tehokkaasti johdettu henkilöstö ja organisaatiorakenteeltaan toimiva riippumaton ja puolueeton tuomioistuinlaitos tuottaa laadukkaita ratkaisuja kohtuullisessa ajassa

arvoisa puhemies

hallitus on itse luopunut velkatavoitteistaan

arvoisa herra puhemies

hyvä että kysytte tätä asiaa

totta kai tämä kilpailukykysopimus on tässä isossa roolissa mutta muun muassa tänään olin avaamassa tilaisuutta ja tämmöistä työryhmää jossa on virkamiehiä eri ministeriöistä

tämähän on lähtenyt tämä työnäyteidea siis siitä työllisyyspaketista yhtenä osana ja aivan väärin ymmärrettynä kuten edustajan kysymys osoittaa

nyt kun hallitus itsekin ymmärtää kyvyttömyytensä päätöstentekoon se toivoo että oppositio siunaisi sen epäonnistuneen talouspolitiikan ja sitoisi samalla omat kätensä hamaan tulevaisuuteen

liittyen nimihirviö itellan eli suomeksi suomen postin suunnitelmiin karsia henkilöstöä jälleen kerran kovalla kädellä kysyn asianomaisen valtioneuvoston jäsenen näkemystä

arvoisa herra puhemies

ehdokkaan tai ehdokkaan läheisen mahdollisuutta työskennellä vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei käytännöllisistä syistä johtuen ehdoteta rajoitettavaksi

arvoisa herra puhemies

se on työn hakemisen uusi muoto idea jota yhdessä muun muassa työmarkkinaliittojen kanssa kehitetään ja se malli joka tämän vuoden aikana sitten tehdään toivottavasti saadaan aikaiseksi niin että päästään kokeilemaan ja kokeilun jälkeen sitten tehdään johtopäätökset siitä toimiiko se vai eikö se toimi

se oli raskas päivä tuo eilinen päivä eikä se tietenkään niitä työntekijöitä paljon lämmitä mitä esimerkiksi minä heille sanon mutta siitä huolimatta

jätin juhannuksen jälkeen omistajaohjausministeri heidi hautalan vastattavaksi kirjallisen kysymyksen liittyen keväisessä ylen ulkolinja ohjelmassa esitettyihin väitteisiin stora enson kirjanpidon vääristelystä

olemme viime vuosina joutuneet lukemaan uutisia useista yt neuvotteluista ja irtisanomisista myös sellaisissa yhtiöissä joissa valtio on merkittävä omistaja

jos aikanaan olisi osattu neuvotella tasavertaiset direktiivin ehdot suomen ja muun eun alueille ei välttämättä tarvittaisi mitään tukipaketteja

pitääkö valtion omistajana käyttäytyä samoin kuin muidenkin omistajien vai pitäisikö sillä olla erityistä vastuuta työntekijöistä eli niin sanottua viides

katsomme kuitenkin että ennen kuin seuraavan hallituksen puolesta tehdään minkäänlaisia päätöksiä pitäisi ensin käydä vaalit jossa jokainen puolue tuo esiin oman talouspoliittisen vaihtoehtonsa

sen sijaan laitosäänestyksistä huolehtivana vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijana ja vaaliavustajana ehdokas tai hänen puolisonsa lapsensa sisaruksensa tai vanhempansa ei voisi olla

stora enson konsepti oli ohjelmassa esitetyn mukaan vääristellä kirjanpitoaan ja tilinpäätöksiään kirjaamattomilla todellisilla arvonalennuksilla useina vuosina

valtion omistajaohjauksesta vastaavalta ministeriltä on moneen kertaan tentattu eikö suuromistaja voi käyttää sananvaltaansa ja puuttua näihin tapauksiin

laissa olisi nykyistä selkeämmin säännelty siitä kuka voi toimia tuomarina

hallituksen tulee kantaa vastuutaan antamalla erilaisia tukia jotka joidenkin lähteiden kuten esimerkiksi kokoomusmeppi petri sarvamaan mukaan ovat euroopan unionin sääntöjen vastaisia

se on vapaaehtoista

se on työn hakemisen uusi muoto

kysyn valtiovarainministeriltä sdpn puheenjohtaja urpilaiselta

mutta miten ministeri voi käyttää vahvaa ohjausta ja dialogia eilisen uutisen tapaisessa tilanteessa ja toisaalta on käyttämättä niitä irtisanomisuhan alla olevien yhtiöiden kohdalla

tämä on se lähestyminen hallituksella sekä tähän talvivaaraan että tähän toiseen keissiin eli microsoftiin että odotetaan mitä ideoita ja ajatuksia alueelta tulee eikä lähdetä täältä ylhäältäpäin kertomaan mitä tulisi tehdä

oletteko valmis lähtemään toimintakyvyttömästä hallituksesta jotta uusien vaalien kautta voitaisiin saada aikaan sellainen hallitus joka pystyy tekemään nykyisen taloustilanteemme vaatimia päätöksiä

nyt hyväksytty direktiivi on aikataulullisesti täysin kestämätön epäoikeudenmukainen ja suomelle vahingollinen

asiasta uudelleen virinneen keskustelun vuoksi näen tärkeäksi että nämä tapahtumat ja vaiheet kerrataan ja että teeman käsittelyä voidaan jatkaa mahdollisimman avoimena

arvoisa puhemies

jos kyllä miten varmistatte sen että asiaan saadaan muutos

käräjäoikeuksissa hallinto oikeuksissa ja markkinaoikeudessa välijohdon tehtävät olivat jo aiemmin määräaikaisia mistä on ollut hyviä kokemuksia

olen sanonut vaalien alla asioita joiden kohdalla nyt tietenkin hallituksessa joudun puolustamaan hallituksen linjaa ja näinhän se on

me joudumme tähän menemään sen takia että meidän talous on niin syvällä suossa meidän vienti kyntää tätä meidän julkista sektoria ei vienti pysty elättämään

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

se on ihan totta että työelämässä pitäisi pystyä jaksamaan pitempään ja meillä on tavoitteena saada suomeen euroopan paras työelämä

ovi on auki uusille esitykselle

pienimuotoisen sähkön kuten edustaja turunen tässä mainitsi ja lämmön yhteistuotannon edistämiseksi tulee keventää syöttötariffin hallintobyrokratiaa ja kehittää laitosten uutuusvaatimuksen käsittelyä

on järkyttävää huomata se että jatkuvasti elinkeinoelämä ja ympäristönsuojelu riitelevät keskenään

arvoisa herra puhemies

nykyisin lainkäyttöhenkilöstölle on tarjolla erilaisia oikeusministeriön ulkopuolisten koulutusorganisaatioiden sekä tuomioistuinten itse järjestämiä koulutuksia mutta järjestelmän haasteena ovat olleet epäyhtenäisyys sekä suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden puute